näillä toimilla on esimerkiksi karsittu ylimääräisiä hallintoon uppoavia kuluja ja suunnattu rahoitusta hyvinvointipalveluihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuntauudistuksella pelottelun sijaan tulisi uudistus nähdä mahdollisuutena

kun taas liikunnan vaikutukset terveydelle ja hyvinvoinnille yleisesti tiedetään tulee ikäihmisten liikkumattomuus kuormittamaan pahimmassa tapauksessa entisestään kuntien terveyspalveluita

jo nykyisellään on toimintaohjelma käynnistänyt useita viranomaisselvityksiä koskien muun muassa rakennusalan toimijoiden ilmoitusvelvollisuutta ja ulkomaisten lähetettyjen työntekijöiden verovastuun tehostamista

nyt ei ole kuntauudistuksen kategorisen vastustamisen vaan siihen vaikuttamisen aika

meidän on yhdessä tehtävä työtä sen eteen että pystymme takaamaan oikeudenmukaiset tulonsiirrot ja riittävät palvelut kaikille suomalaisille myös tulevaisuudessa

aivan ensisijaista on taata yritysten toimintaedellytykset maassamme sillä ilman yrittäjiä ei ole työpaikkoja eikä valtiolla verotuloja hyvinvointipalveluiden kattamiseksi

rehellisiä suomea rakentavia työpaikkoja ja hyvinvointia luovia yrittäjiä ei saa rangaista joidenkin harjoittamasta rikollisesta toiminnasta

jos harmaan talouden vastaiset toimet hankaloittavat rehellisten yrittäjien työtä saamatta kaivattuja tuloksia aikaan on lopputulos alkuperäistä tilannetta pahempi

arvoisa puhemies

hallituksen jo tekemien harmaan talouden kitkemisen täsmätoimenpiteiden lisäksi tulee jatkossa kiinnittää huomiota entistä vahvemmin yrittäjien mahdollisuuteen toimia kannattavasti suomessa

yritysten hyvinvoinnista huolehtiminen on paras harmaan talouden vastainen toimenpide sekä ainoa keino suomalaisen työn ja hyvinvoinnin säilyttämiseksi

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikasta luo hyvän katsauksen siihen toimintakenttään jossa suomen ja suomalaisten turvallisuus muodostuu

selonteko huomioi suomen kannalta keskeisimmät kansainväliset turvallisuusuhkat ja suomen lähialueiden kehityksen sekä arvioi suomen asemaa kansainvälisessä toimintaympäristössä

selonteko on rakennettu laajan turvallisuuskäsitteen ympärille joka käsittää monenlaiset turvallisuuskysymykset ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot

turvallisuustilanteen arviointiin on otettu mukaan myös tekijöitä jotka eivät vielä tällä hetkellä uhkaa turvallisuutta mutta joista toimintaympäristön muuttuessa saattaa koitua turvallisuusuhkia

laaja alaiset turvallisuusuhkat voivat johtua ihmisten aktiivisesta toiminnasta kuten terrorismista tai sotilaallisen voiman käytöstä tai saattavat olla tahattomia esimerkiksi luonnonkatastrofeja

tiheään ja kartella kiusanneet kiviranta edustaja harkimo ja puhemies suomalaistutkimus paljasti aivan yksiselitteisesti että maatalouden ympäristötuki ei ole parantanut vesistöjemme tilaa

valiokunnan puheenjohtaja ansiokkaasti esitteli valiokunnan mietinnön

itse nostan vain muutaman asian ikään kuin kipukohdan mietinnöstämme esiin nimittäin juuri nämä meriliikenteen rikkirajoitukset ja kuntien perimät maksut

keskeistä mahdollisen kriisitilanteen hallinnassa on että koko yhteiskunta on valmistautunut vastaanottamaan sen jotta tarvittavat voimavarat saadaan tehokkaasti ja nopeasti käyttöön

nyt asiaa on tutkittu myös eun tasolla toisin sanoen tilintarkastustuomioistuin on tutkinut noudattavatko eun tukia saavat viljelijät ympäristövelvoitteitaan

siitä asiasta varmasti olemme kaikki samaa mieltä

lähialueillammekin tällaisia potentiaalisia turvallisuusuhkia on monia esimerkiksi itämeren lisääntyneestä laivaliikenteestä johtuvat onnettomuusriskit ja ympäristökysymykset ihmiskauppa ja laiton maahanmuutto sekä tarttuvien tautien leviäminen

onkin positiivista että toimenpiteisiin on ryhdytty ja esimerkiksi juuri meriliikenteen polttoaineen rikkipitoisuutta on päätetty rajoittaa

ongelmallista kansainvälisen merenkulkujärjestön imon puitteissa solmitussa sopimuksessa on sen kohtuuttoman tiukat rajoitukset jotka entisestään kasvattavat suomen syrjäisestä sijainnista johtuvia logistiikkakustannuksia

hyvä puhemies

maailmanlaajuisesti suurimmat turvallisuusuhkat liittyvät köyhyyteen ihmisten eriarvoistumiseen ja huonoon hallintoon jotka poikivat epävakautta ja turvattomuutta

kehitysyhteistyö on kysymys josta meidän on kannettava vastuumme paitsi yhteisvastuun myös oman turvallisuutemme nimissä

suomen tulee jatkaa monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä ja edistää suomalaisia perusarvoja ihmisoikeuksia demokratiaa oikeusvaltioperiaatetta vapautta suvaitsevaisuutta ja tasa arvoa kaikilla niillä foorumeilla joihin se osallistuu

meriensuojelussa ei pitäisi olla kyse ikään kuin kilpalaulannasta ja siitä kuka solmii tiukimmat rajoitussopimukset vaan siitä mitkä toimenpiteet ovat tehokkaimpia

liikenne ja viestintäministeriön selvityksen mukaan näin tiukalla päästörajoituksella on merkittävä vaikutus suomen elinkeinoelämälle joka on merikuljetuksista kutakuinkin täysin riippuvainen

me emme enää tyydy siihen emme voi tyytyä siihen että pystymme turvaamaan kansalaistemme turvallisuuden oman maamme rajojen sisäpuolella

keskustelua on käyty virheellisillä tiedoilla ja mielikuvilla pelaten

muuttuva ja globalisoituva maailma luo jatkuvasti uudenlaisia uhkia jotka voivat horjuttaa myös oman yhteiskuntamme turvallisuutta

siksi meidän on osallistuttava aktiivisesti kehityksen tukemiseen ja turvallisuuden rakentamiseen maailmanlaajuisesti

tuolla tasolla kustannukset elinkeinoelämälle eivät muodostuisi kohtuuttomiksi mutta rikin suurimmilta haitoilta säästytään

tunnistamistietoja saa siis käsitellä vain merkittävää haittaa aiheuttavan luvattoman käytön havaitsemiseksi tai keskeisten yrityssalaisuuksien oikeudettoman paljastamisen selvittämiseksi sen sijaan ei ollenkaan esimerkiksi työajan seuraamiseksi

tärkeämpää itämeren suojelun kannalta olisi saada kaikki itämeren rantavaltiot tehokkaisiin toimiin jätevesien ja haitallisten aineiden mereen pääsyn estämiseksi juuri näin kuten valiokunta mietinnössään toteaa

ensisijaiset keinot viestintäverkon ja viestintäpalvelun käytön asianmukaisuuden turvaamisessa ovat kuitenkin tietoturvasta huolehtiminen sekä verkkojen ja palveluiden käyttäjille annetut ohjeet ja niiden noudattamisen automaattisesti tapahtuva seuranta

enää ei niitä sovi sovittaessa on huolehdittava että velvoitteet ovat kustannusvaikutuksiltaan tasapuolisia eri merialueille ja että niillä ei ole yksittäisen maan tai alueen kilpailukykyä merkittävästi heikentäviä vaikutuksia

tämä sekä tietyin edellytyksin tapahtuva tunnistamistietojen käsittelyoikeus nostavat merkittävästi tietoturvan tasoa maamme yrityksissä ja yhteisöissä

liikenne ja viestintävaliokunta suhtautuu ehdotukseen kriittisen myönteisesti mutta ei sulje silmiään toimivaltuuksien väärinkäytön mahdollisuudelta

meriliikenne suomenlahdella ja itämerellä on lisääntynyt voimakkaasti

väärinkäyttö tulee sanktioida selkeästi

erityisesti kuntien kontolle jäävä ja niiden suorittama jälkitorjunta eli öljyn pilaaman maaperän pohjaveden ja rannikon puhdistaminen on kallista ja erittäin aikaavievää

toiseksi lakiesityksen esiin nostamat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimivaltuuksissa esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia on selvitettävä pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempia uudistuksia

kunnille onkin näin ollen välttämätöntä antaa oikeus periä maksua hallituksen esityksessä säädettyjen viranomaistehtävien hoidosta aiheutuvien kulujen kattamiseksi valtion viranomaisten tapaan

valiokunnan mietinnössä todetaan että hallituksen esitys varmistaa yritysten toimintaedellytyksiä kattamalla sen lainsäädännön aukon joka yrityssalaisuuksien suojassa tällä hetkellä sähköisessä viestintäympäristössä on auki

yrityksillä tulee olla mahdollisuudet saattaa poliisin tutkintaan yrityssalaisuuksien luvattomia luovutuksia myös jos ne on tehty sähköisessä muodossa

työntekijöillä tulee olla oikeus siihen että tunnistamistietojen käsittelylle on asetettu tiukat ennakkoehdot yrityksen tietoturva on laitettu kuntoon sekä menettelyistä ja käytännöistä on tiedotettu

hallituksen esitys tähtää tähän

arvoisa puhemies

se ei pyri avaamaan työnantajille mahdollisuutta työntekijöidensä sähköpostiviestien hallitsemattomaan valvontaan

se ei myöskään pyri sallimaan yrityksille poliisia laajempia valtuuksia rikkomusepäilyjen tutkintaan vaan esitutkinnan suorittaa edelleenkin poliisi

meillä on aivan erinomainen ja kustannustehokas yrittäjä auttaa yrittäjää ajatuksella toimiva perustamisneuvontaorganisaatio joka antaa myös niin sanottuja starttirahalausuntoja

arvoisa puhemies

vielä muutama sana

esityksellä esitetään luotavaksi järjestelmä joka antaa yhteisötilaajille velvoitteen huolehtia tietoturvasta ensisijaisesti muilla keinoin

poissa edustaja tietoturvaan

pidän erittäin tervetulleena korjausvelkatyöryhmän ajattelua siitä että liikennepolitiikka nähdään laajasti osana yhteiskuntapolitiikkaa

monialaisuus ja yhteistyö poikkihallinnollisuus vaativat toteutuakseen myös selkeän tasokorotuksen rahoituksen suhteen ja tämä on asia johon mielestäni ehdottomasti pitää tulevaisuudessa sitoutua

suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on menestystarina joka nojaa pitkälti työhön ja yrittämiseen ahkeriin työntekijöihin sekä menestyviin yrityksiin jotka työllistävät maksavat veroja ja rahoittavat hyvinvointipalveluja

hankohyvinkää radan sähköistyksen eteneminen on yksi sellainen pisara radan hankkeen ikään kuin selkiyttäminen on äärimmäisen tärkeä asia ja haluan vielä nostaa pienehköt alueelliset muun muassa liikenneturvallisuutta lisäävät rakennuskohteet

työnsä aloittavan uuden hallituksen keskeisin tehtävä onkin varmistaa että näin tapahtuu myös jatkossa

ohjelmassa sitoudutaan kokoomuksen tavoitteiden mukaisesti laskemaan yritysten yhteisöverokantaa mikä parantaa suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa ja vahvistaa yritysten mahdollisuuksia sijoittaa uusiin investointeihin ja työllistää

ohjelmaan on lisäksi kirjattu useita muita maamme teollisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä täsmätoimia kuten t k järjestelmän uudistaminen energiaveroleikkurin parantaminen sekä tutkimus kehittämis ja innovaatiopanoksien kohdentaminen luoville aloille ja palveluihin aivan muutamia kokoomuksen tavoitteita mainitakseni

kun kokoomus on puolustanut yrittäjyyttä siitä on kuitenkin mielestäni jopa tahallisesti yritetty synnyttää virheellistä mielikuvaa puolueena joka ajaa vain kansainvälisten suuryritysten tai suuria voittoja nostavien yritysjohtajien etuja

olen erittäin tyytyväinen että hallitusohjelmassa on kokoomuksen toimesta yrityskentän rakenne tunnustettu ja siitä välittyy vahva tahtotila juuri yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien aseman parantamiseksi

monen yrittäjän arkea hel pottaa myös viranomaisasioinnin järjestäminen yhden luukun periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi

lisäksi ohjelmaan kirjattu yrittäjien velkajärjestelytilanteiden ongelmien selvittäminen on tärkeä apu niille jotka ovat kohdanneet urallaan vastoinkäymisiä

tärkeimpiä ja kustannustehokkaimpia tapoja tässä ovat hallituksen toimet terveyden edistämiseksi ja koko elämänkaaren mittaisen liikunnallisen elämäntavan luomiseksi

arvoisa puhemies

on erinomaista että hallitus on lupautunut toteuttamaan kokoomuksen jo viime hallituskaudella esiin nostaman perusopetuksen tuntijakouudistuksen ja siinä yhteydessä tehtävän liikunnan opetusmäärän lisäämisen

samalla kuitenkin ehdotan että ohjelmaa laajennettaisiin myös varhaiskasvatukseen liikkuva päiväkoti periaatteella alkaahan liikkuvan elämäntavan muodostuminen jo ennen peruskoulua

myös hallituksen lupaaman lukion tuntijaon uudistamisen yhteydessä olisi hyvä katsoa liikunnan määrän riittävyys ja suoritustapa lukio opetuksessa

arvoisa puhemies

maamme yrittäjiä tavatessa ja heidän huoliaan kuunnellessa käyvät selväksi ne asiat jotka ovat heidän yritystoiminnalleen elintärkeitä

ei voi olla tarkoituksenmukaista että koko lukion liikunta suoritetaan ikään kuin alta pois yhden tai kahden jakson aikana

arvoisa puhemies

tervehdin ilolla myös hallituksen muita toimia liikunnallisuuden edistämiseksi

lupausta juurruttaa työyhteisöliikunnan hyviä käytäntöjä pysyviksi ja kannustaviksi työelämän toiminnoiksi hyödyntää liikuntaa maahanmuuttajien kotoutuksessa uudistaa liikuntalaki sekä kehittää edelleen matalan kynnyksen seura ja kansalaistoimintaa

yksi maamme taloutta tervehdyttävä keino on verotuksen painopisteen siirtäminen talouskasvulle haitallisemmasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö ja terveysperusteista verotusta

toivottavasti hallituksen ymmärrys siirtyy läpi hallinnon eri hallinnonrajojen aina opetus ja kulttuuriministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön eri virkamiestasoille asti

suurimmat veronkevennykset kohdistuvat ansiotulo ja yhteisöverotukseen

vastaavasti kiristyksiä kohdistetaan varsinkin valmisteverotukseen muun muassa energiaveroon ajoneuvoveroon alkoholi sekä tupakkaveroon

ansiotuloverotuksen kiristymisen estäminen on tehokas keino tukea kotitalouksien ostovoimaa ja kotimaisen kysynnän kehitystä sekä näin edistää maamme työllisyyttä

näitä periaatteita tukevat myös nyt sovitut pienituloisten veronkevennykset joilla madalletaan tuloeroja ja näin lisätään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ostovoimaa

nyt sovittujen veroratkaisujen ohella on mielestäni vielä tarpeen varautua muihin kasvua tukeviin veropoliittisiin toimiin talouden elvyttämiseksi

tällaisia keinoja voisivat olla esimerkiksi tutkimus ja kehityspanosten vahvistaminen ja poisto oikeuksien laajentaminen

jokaisen lapsen oikeutta hyvään ja laadukkaaseen perusopetukseen vahvistetaan pienentämällä opetusryhmien kokoja lisäämällä aamu ja iltapäivätoimintaa ja vakiinnuttamalla koulujen kerhotoimintaa

tavoitteena on lisätä palvelujen suunnitelmallisuutta ja kehittämistä nykyistä enemmän ennalta ehkäisevää työtä ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistämään

eri tutkimuksissa esitettyjen tietojen mukaan lähes kolmannes suomen väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja fyysinen kunto on heikentynyt lähes kaikissa väestöryhmissä

tämä on yksi aikamme suurimmista haasteista johon vastaamiseksi tarvitsemme nykyistä monipuolisempia keinoja

tämä on aivan loistavaa kulttuuri liikunta ja nuorisopolitiikkaa mitä täällä pystytään tekemään

yhden pienen kauneusvirheen ikään kuin haluaisin täältä nostaa esiin ja se liittyy liikunnan koulutuskeskusten tilanteeseen elikkä niille osoitettuihin rahoihin

nimittäin kaikki muut vapaata sivistystyötä tekevät tahot saavat rahoituksensa budjettirahoituksen kautta ja tässä mennään väärään suuntaan

sivistys ja tiedejaosto ja valtion liikuntaneuvosto ovat useana vuonna jo tästä asiasta lausuneet ja toivoneet että tämä suunta kääntyy ja myös liikunnan koulutuskeskusten rahoitus siirtyy budjettivaroihin